tätä tietoa reumapotilaat tällä hetkellä kaipaavat kaikkein eniten

arvoisa puhemies

niin kuin täällä valiokunnan puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan kertoi tämä ilmoituskäytäntöön siirtyminen on tämän kyseisen esityksen se pääasiallinen sisältö

samalla voitaisiin liikenneinvestoinneissa siirtyä muiden hallinnonalojen tapaan budjettitalouden ulkopuolisiin investointeihin joissa kunnossapidon määrärahat ja investoinnit on selkeästi erotettu toisistaan

jo nykypäivänä lehtiyhtiöt monella alueella hoitavat jakelua ja näin ollen niillä alueilla ei tällaista muutosta juurikaan tule tapahtumaan

on totta että varmaan tämän hallituskauden aikana tulee toinen vaihe tänne eduskuntasaliin käsittelyyn ja siinä yhteydessä tulee sitten määrittää ja tarkasti miettiä mikä on tämä yleispalveluvelvollisuus

tässä edustaja kari otti esille tämän kertausharjoituskutsun

että en usko että suomen maanpuolustus kaatuu siihen päivän viiveeseen mutta toki tämä on asia mikä pitää huomioida siinä kakkosvaiheen käsittelyssä

näin sananvapauden päivänä täällä salissakin sana on toki vapaa mutta hiukan ihmettelen edustaja taavitsaisen näkemystä tästä postilaista ja sananvapauden menettämisestä

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä on minusta erittäin tärkeätä että lain tasolla todellakin säädetään ne keskeisimmät asiat joilla poliisin tullin ja rajavartioston yhteistyötä pystytään parantamaan

mielestäni yhtenä tärkeimpänä seikkana on niin kuin tässä esityksessäkin on nämä yhteiset tiedot ja välineet rikostiedustelu ja rikosanalyysi toiminnasta ja se mitkä ovat eri tahojen toimivaltuudet

arvoisa puhemies

toisaalta rekkajonot tämän päivän uutisen mukaan ovat taas todellisuutta siellä joten kiinnittäisin huomiota siihen onko siellä riittävät resurssit että ylityskapasiteetti on täysin käytössä

onko mietitty että osallistuttaisiin enempi näihin yk johtoisiin operaatioihin koska kiistatta nämä nato johtoiset operaatiot ovat kalliita ja ne ovat melko kaukanakin vielä joten näissä yk operaatioissa saatettaisiin päästä tuolla samalla summalla saatettaisiin saada enemmän miehiä maailmalle ja enemmän kokemusta ja ehkä enemmän aikaiseksikin

arvoisa puhemies

kallis omassa puheenvuorossaan kertoi haminan ongelmista

siellä ei ole näitä ongelmia enää elikkä on syytä kysyä ovatko välikysymyksen esittäjätkään enää tiedoissaan ajan tasalla

täällä myös ed

tässä omassa puheenvuorossa tällaisen voi helposti tulkita tueksi myös välikysymykselle joten kyllä tässä on tällaista tiedon tuskaa

niitä on esimerkiksi meillä kymenlaaksossa satoja osuuskuntia perustettu siirtoviemärien lähelle ja siellä yksityiset ihmiset ovat ratkaisseet jätevesiongelman samoin kuin oman puhtaan juomavesiongelman samalla tavalla

näitä hankkeita on syytä tietysti valtiovallankin tukea mutta erityisen hyvin tämä asetus sitä näkökulmaa tukee

ministeri lehtomäelle kiitos hyvin seikkaperäisestä esityksestä mistä tässä on kysymys

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun täällä edustaja aalto sanoi että se on palkanlisä tai kompensaatio voi se olla sitäkin mutta se raha kulkee suomalaisessa yhteiskunnassa

kuitenkin siinä vaiheessa jos alkolukko määrätään pakolliseksi täytyy varmistaa se että se on tänä päivänä kohtuuhintainen ja kaikkiin automerkkeihin soveltuva laite

mikäli se on jokin merkkikohtainen ratkaisu niin uskon että sen vaikutus auton hintaan on kohtuuttoman suuri jos se pidetään pakollisena

arvoisa puhemies

keskustan pitkäaikainen haave ruuan arvonlisäveron laskusta toteutuu viimein matti vanhasen toisen hallituksen toimesta

mielestäni tämä erittäin tasapuolinen kaikille suomen kansalaisille kohdistuva veronalennus on erittäin paikallaan

kotimaisen ruuan ja kotimaisen elintarviketeollisuuden kannalta myös ruuan arvonlisäveron alennus on hyvä ratkaisu lisäähän se kotimaista kysyntää ja siksi luulen että mtk on juuri tästä syystä mukana

kokoomuksen vihreiden ja demareiden leiristä tätä on hiukan epäilty

no he edustavatkin tässä salissa hyväosaisia paitsi ed

yksi edustaja lajikkeet e

arvoisa puhemies

taiveahon esityksestä ainakin itselleni tuli sellainen vaikutelma että laki vaatisi ainakin selkeyttämistä jotta saataisiin selville mistä milloinkin maksuja ja tukia saadaan

arvoisa rouva puhemies

kun itselleni vähän niin kuin keskustalaisille useastikin tämmöiset asiat tulevat vähän pyytämättä ja yllättäen niin en ihan ollut heti kärryillä kaikista mahdollisuuksista

mutta toivon että ainakin terveydenhuollon asiakasmaksulaista tulee vähän selkeämmät ohjeet tulevaisuudessa ja näin ollen vanhukset jotka niitä käyttävät ainakin tietäisivät sitten mikä on oikein ja mitä on oikeus saada

särkiniemen esittämä kysymys oli aiheellinen taksiammattilaisten kannalta

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

kun ajokorttiluokat määritellään niin miten ylemmällä luokalla voisi sanoa näin b luokan ajokortilla ei saisi ajaa lt luokan ajoneuvoa

tässä salissa on usein keskusteltu ampuma aselain muutoksista ja jälleen kerran on esitys jossa voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin että viiden vuoden siirtymäaika koskisi yli viiden ampuma aseen säilyttämistä

saisiko tähän vähän täsmennystä

tässä hallituksen esityksessä on hyvää se että siirtymäaika on viisi vuotta mutta niin kuin tuossa äsken kuulimme tämä palosuojakaappiasia on kyseenalainen tässä esityksessä ja toivonkin että hallintovaliokunta käsitellessään asiaa erityisesti kiinnittää tähän asiakohtaan huomiota

biopolttoaineiden käyttö ja sen edistäminen liikenteessä on todella kannatettava asia

nämä ovat yritysmaailmalle hyvin tärkeät nämä raja aidat mistä kilpailuttaminen lähtee ja rajat alittavien pienhankintojen osalta yksiköt noudattavat omia menettelyitään lain antamissa rajoissa

keskustelu päättyi

anjalan oppimiskeskuksessa tutkitaan vahvasti tätä leväasiaa ja toivonkin että asianomainen ministeriö tukisi tätä kehitys ja tutkimustyötä jolla haetaan patenttia tälle asialle

rajoja ei ole myöskään suhteutettu kuntien koon mukaan vaan niin pienet kuin suuretkin hankintayksiköt joutuvat tekemään hankinnat samojen rajojen puitteissa

kaikille on tuttua hankintojen keskittäminen

valtiolla on oma hanselinsa kunnilla kuntahankinnat oy ja joillakin kunnilla on omia yhteistyöyksiköitä naapureiden kanssa

usein paikalliset pienyrittäjät jäävät kilpailutuksessa sivuun koska valtio käyttää hanselia ja näen että sen tarjouksen kokoluokkaan paikalliset pienyrittäjät eivät useasti pääse mukaan

palveluntuottajat paremminkin ovat kokeneet menettelyn hyvin byrokratisoituneena

jos joillakin markkinoilla on sellainen ala millä kilpailu ei jostain syystä toimi ei juurikaan saavuteta parempia ratkaisuja kilpailuttamalla

täällä on monessa yhteydessä todettu että toimivat markkinat ovat edellytys että kilpailuttamisella saadaan taloudellisia hyötyjä

arvoisa puhemies

yli puolet kyseiseen kyselyyn vastanneista oli kertonut että he eivät saavuttaneet juurikaan säästöjä tai niitä ei ainakaan ollut tiedossa

julkisia hankintoja koskevat säännöt eivät erottele toimijoita

järjestöjen tuottamat palvelut ovat samalla viivalla yritysten kanssa

tiettyyn palveluun keskittyneelle yleishyödylliselle yhteisölle kilpailun häviäminen voi olla kohtalokasta jos ainoa asiakas on esimerkiksi kunta jossa palvelua tuotetaan

mielestäni kunnat joko osaavat tai eivät osaa kilpailuttamista

traktorin kuljettajalta vaadittaisiin kuorma ja linja auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa tarkoitettu kuorma auton kuljettajan ammattipätevyys jos traktorin kuljettaminen edellyttää kuorma auton ajokorttia

kysyisinkin lopuksi millä varmistetaan että pienet yrittäjät pääsevät osalliseksi tarjouskilpailussa etteivät vain hansel ja kumppanit pidä markkinoilla kilpailua yllä

keskustelu päättyi

täällä on käyty arvokasta keskustelua työmarkkinaosapuolista ja siitä kuinka tärkeää neuvotteluosapuolien kunnioittaminen ja neuvotteluissa sopimukseen pääseminen on

itse olen samaa mieltä ja tässä vaiheessa tuenkin hallituksen näkemystä siitä että tässä tilanteessa hallitus tukee työmarkkinajärjestöjä jotta maanantaina syntyneen esityksen jälkeen päästäisiin sopuun ja mentäisiin eteenpäin tässä muutaman viikon aikana

arvoisa puhemies

itselleni tämä ydinvoimapäätös näyttäytyy vahvasti työllisyysnäkökulmasta niin rakennusaikana kuin sitten valmistuttuaankin

täällä on myös keskusteltu lomarahasta

itse kuulun niihin yrittäjiin jotka sen mahdollisesti joutuvat maksamaan mutta tämäkin on neuvottelukysymys

on esitetty että neuvottelupöydässä tämä asia ratkaistaan ja toivon että siinä vaiheessa kuunnellaan suomalaisia yrittäjiä ja työmarkkinaosapuolia ja jos neuvottelusopimus syntyy niin silloin asia etenee

itse olen kokenut varsin vastenmielisenä greenpeacen ja vihreän puheenjohtajan esiintymisen ja vastustamiskampanjan tuolla youtubessa vai miten se meni kun tv äskeisessä puheenvuorossa vähän kiellettiin

arvoisa rouva puhemies

itse vaaleissa mukana olleena koin niin että valtakirja saatiin ja nimenomaan sille että pitää tehdä päätöksiä ja uudistuksia ja uudistaa suomea ja suomen kuntoon laittamiseen

keinot toki ovat kompromisseja ja ne ovat hallitusohjelmaan kirjattuja ja siihen yhdessä lähdimme

tälläkin hetkellä ainakin itse liikenteenharjoittajana koen että suomen teillä ajaminen on maksullista ei sinne ilmaiseksi mennä se vain kerätään verovaroin vakuutusmaksuin dieselveroin ja tällaisilla asioilla

tässä haetaan tätä uutta kuvioita yhtiöittämisen muodossa ja vuoden aikana selvitellään löytyykö sitä vai palataanko vanhaan asiaan tässä yhtiömuodossa

arvoisa puhemies

itse en ole kokenut koskaan sunnuntaiaukioloja niin tarpeelliseksi mutta käyttöä sillä kyllä on ollut ja uskon että tässä salissa me kaikki olemme joskus käyneet sunnuntaina shoppailemassa

tämä onkin hämmästyttävää että kyllä voidaan muissa kaupoissa käydä mutta sitten pienyrittäjille ei annettaisi mahdollisuutta myydä silloin tuotteita

pamin kanssa suomen kaupan liitto on tehnyt sopimuksen ja itse haluan kunnioittaa sopimusyhteiskuntaa ja tukea tällaisia tehtyjä sopimuksia ja näin ollen mielelläni sitten näkisin että tämä asia menee eteenpäin

tärkeätä tässä laissa on että yrittäjille tätä pakkoaukioloa ei ole vaadittu ja toisaalta yrittäjille jää valinnanvapaus kauppojen aukiolojen suhteen

arvoisa puhemies

turvallisuuttamme ei todennäköisesti tule lähiaikoina uhkaamaan suora konflikti mutta oman maamme sisällä ja muualla tapahtuvat luonnonilmiöt sekä ihmisten väliset tapahtumat mitä todennäköisimmin tulevat vaatimaan varautumista myös oman turvallisuutemme osalta

arvoisa puhemies

erityisen mieluisana näen myös tämän turkistuottajille tulevan vuosiloma asian ja myös mahdollisuuden heille tähän lisävapaaseen tosin maksullisena siinä tapauksessa

olen valiokunnan kanssa samaa mieltä siitä että sisäisen turvallisuuden osuutta on tulevia selontekoja ajatellen syytä korostaa ja jäsentää selkeämmin esiin

toimivuuden kannalta on välttämätöntä että nämä rahat ovat valtion talousarviossa eikä niin kuin on esitetty että ne siirrettäisiin mahdollisesti valtionosuuksiin kunnille

riittävän rahoituksen turvaamiseksi selonteossa luetelluille keskeisille aloille puolustusmenojen osalta selonteossa on otettu kantaa mielestäni oikeaan suuntaan ja puolustusvaliokunnan lausunnossa on kiinnitetty tärkeisiin asioihin huomiota

hallinto tällaisessa asiassa missä turkistuottajien ja kotieläinyrittäjien maatalouslomitusasioita käsitellään on mielestäni syytä pitää yhdessä ja niin kuin tässä hallituksen esityksessä asia onkin mainittu turhia hallintokuluja välttääksemme

ja niin kuin täällä on arvioitu mitä valiokunnassa oli hyvää niin itsekin haluan korostaa erinomaisen asiantuntijan ammattitaitoa kun se lukuporoasia siellä meille valiokunnassa selvitettiin

olemme vakaasti lähteneet siitä ajatuksesta että koko valtakunnan aluetta puolustetaan sekä luoneet alueellisia maakuntajoukkoja ja pyrkineet nykyaikaisempaan sekä kevyempään joukkorakenteeseen perustuvaan puolustukseen

arvoisa puhemies

täällä salissa ja valiokuntien materiaaleihin liitetyissä vastalauseissa puhutaan ronskisti asevarustelusta aivan kuin suomi olisi jokin sapeliaan kalisteleva sotilasmahti

maatalouslomittajien koulutukseen oppisopimuskoulutukseen tai yleensä vaan työvoiman saatavuuteen ja riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota

onko siis tulkittava näin että veljet ja siskot täällä salin vasemmalla reunalla toivovat meillekin jotain aivan muuta kuin itsenäisen uskottavan puolustuksen

mielestäni tämänhetkinen nato linjaus on oikean suuntainen ja henkilökohtaisesti en pidä nato keskustelua tällä hetkellä juuri ajankohtaisena

toivonkin että suomen yk johtoiset kansainväliset kriisinhallintajoukot samoin kuin reserviläisten toiminta joka luo vahvaa maanpuolustustahtoa sekä puolustusvoimien henkilöstö saisivat riittävät määrärahat omien toimintojensa tukemiseksi

arvoisa puhemies